on siis sata komitean ehdotus jossa omaishoidon tuki ja hoitotuki liitetään yhteen eli se palkkio osuus siinä ja sitten on se että omaishoidon tuen palkkio osuus siirretään itsenäisenä kelaan ja sitten on se kuntamalli

mutta kun kuvasin sen että tämä hankintalain muutos tuo muutoksen että sen jälkeen tämänkaltaista yhtiöittämistä ei voitaisi tehdä siihen sisältyy se riski että jos ei tehtäisi mitään niin sitten joku tulee ja valittaa että tämä homma ei vastaa sitä kilpailulainsäädäntöä

sen jälkeen ystävät hyvät tämä järjestely ei olisi enää mahdollinen ja sen jälkeen meillä ei olisi mahdollisuutta varmistaa metsähallituksen kokonaisuutta ja näitä tuikitärkeitä valtion työpaikkoja itä ja pohjois suomeen

tulisiko sieltä edustajien joukosta silloin puheenvuoroja että minä kannan vastuun tästä että vastustin tätä metsähallitus lain muutosta ja nyt kävikin huonosti

tämän halusin vielä tähän loppuun todeta kun kysyitte miksi tätä muutosta tehdään

meillä on kamera automatiikassa ongelma ja siitä syystä joudun ystävällisesti teitä jokaista pyytämään tulemaan tänne pitämään puhetta tästä eteenkin päin

arvoisa rouva puhemies

nyt täällä on meille yritetty todistaa sitä että kokoomus keskusta ja perussuomalaiset ovat yhdessä sopineet ja laatineet tämän lakiesityksen ja me emme ole saaneet siihen selkeää vastausta mitä tämä yksi pykälä käytännössä tarkoittaa

kun lakiesitystä tehdään niin lakiesitykselle ja pykälille on aina yleensä ollut perustelut ja vaikuttavuusanalyysit jotta sitten kun täällä eduskunnassa asiaa käsitellään meillä olisi perustelut näitten lakiesitysten hyväksynnälle

arvoisa herra puhemies

minä olen yleensä tässä politiikassa ajatellut sillä tavalla että jokaisen hallituskauden teemme parhaan kykymme mukaan eikä niitä seuraavalla kaudella mietitä ja syytellä toisia

nyt kysynkin sitten ministeri rehn kun ministeri lindström ei meille vastausta anna

mutta koska edustaja tölli nyt tämän käynnisti niin sanon nyt ihan suoraan että kyllä se järjestämislaki jäi nimenomaan siitä kiinni että keskusta ei sitä päästänyt eteenpäin

siihen että parlamentaarista työryhmää ei perustettu en osaa ottaa kantaa mitkä ne yksityiskohtaiset syyt siihen olivat mutta katsottiin kuitenkin niin että kun olivat lähellä uudet vaalit haluttiin katsoa että se seuraava hallitus voi lähteä puhtaalta pöydältä miettimään miten laitetaan näitä eteenpäin

pyydän anteeksi jos koitte toivomukseni niin että olisin halunnut puuttua rouva puhemiehen työhön

minulla on vaivautunut olo sen takia niin kuin edellisessä puheenvuorossani totesin että voin kuvitella kun olen itsekin ministerin penkillä istunut että voi tulla kiusallisia kysymyksiä joihin ei ole aina helppo vastata

jään nyt mielenkiinnolla sitten odottamaan josko ministeri rehn sitten omalta kohdaltaan valaisisi tätä asiaa jos ministeri lindström on päättänyt olla avautumatta tässä asiassa

asia

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen satakolmekymmentäkahdeksan sisältyvät yksi viiva kolme lakiehdotuksen lakiehdotusten käsittelyn pohjana on päättynyt paasiolla

keskustelua ei syntynyt

asia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

arvoisa herra puhemies

pitää koko ajan muistaa se iso kuva että liikennepolitiikka ei ole ainoastaan hyvinvointipolitiikkaa turvallisuuspolitiikkaa vaan se on myöskin elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa aivan niin kuin täällä monesti totesitte hyvä niin

se saattoi näyttää siltä siinä vaiheessa kun hallitusohjelmaa tehtiin stubbin hallitukselle mutta jos nyt katsotte tätä listaa mikä siellä on päätettynä niin väitän että se ei missään nimessä ole pelkästään etelä suomeen

valiokunnalle jätin tästä ihan kartat mitä on meneillään tällä hetkellä mitä käynnistyy elinkeinopoliittisina hankkeina ja mitä käynnistyy ensi vuonna

siinä on kyllä koko suomi kysymyksessä

tämä mal sopimus jota kannatan erinomaisesti vaatii kyllä rinnalleen sitten pen eli malpen koska mielestäni palvelurakenneuudistukset ja yleensä palvelurakenne ja elinkeinoelämä pitää ottaa huomioon

se että nyt on saatu sovittua tätä asuntorakentamista ja liikenneyh teyksiä on mielestäni erittäin hyvä alku sille että me voimme tulevaisuudessakin kehittää näitä asioita yhteen

asia

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt asian loppuunkäsiten

täällä puhuttiin tästä kustannushyöty suhteesta ja aivan totta meidän on pakko saada parempia työkaluja siihen ja sitä juuri liikenneviraston kanssa kehitetään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestätoista asian käsittelyn pohjana valtiovarainvaliokunnan mietintö yksi kattakaksituhattakuusitoista käytetään lakiehdotusten

yleiskeskustelun päätti eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen satakolmekymmentäyhdeksän kautta kaksituhattaviisitoista sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

se on aivan totta että se on erittäin huono kohde säästää mutta siinä vaiheessa kun hallitusohjelmaneuvotteluissa joka ikisen ministeriön piti osallistua me halusimme tietysti miettiä mitkä ne ovat ne vaihtoehdot ja lääkekorvauskustannukset ja sitten nämä matkakorvauskustannukset otettiin

käsittely päättyi

asia

mutta kuitenkin matkakustannuksissa on se katto ja sen me haluamme pitää elikkä että se ei nousisi kovin korkeaksi

no sitten kysyttiin tästä papilloomavirusrokotteesta joka liittyy varsinaisesti peruspalveluministerin puolelle mutta sanon tältä omalta puoleltani että siellä meillä hallitusohjelmassahan on myös kirjaus että arvioidaan rokoteohjelmaa myös siltä kantilta voitaisiinko sairausvakuutuksella tulla jotenkuten sitten apuun sellaisissa tilanteissa jos jostain syystä meidän kansalliseen rokotusohjelmaan ei jotain rokotetta saada

edustaja lehtipuissa erista edustaja meri poissa edustaja ruoho puissa edustajansa

yksi syy oli tietysti se että jostain piti vähentää jotta saadaan näitä erilaisia edelle meneviä hankkeita ja tämä oli niistä yksi

se on meillä listoilla mutta siinä olivat yksinkertaisesti selvitykset kesken ja siinä ei ollut tarkkaa tietoa vielä mitä tämä kaiken kaikkiaan maksaa

sitten täällä peräänkuulutettiin korvamerkintöjä näistä autoista kerättävistä rahoista ja kyllä minä ymmärrän sen oikein hyvin että korvamerkittyä rahaa pitäisi enemmän saada sinne perus tienpitoon ja väylähankkeisiin mutta meillä ei ole korvamerkintäkäytäntöä

ratahanke maksaa puolet enemmän kuin tällainen kääpiö tai tie ja jari pyörillä toimiva hanke eli tiehankkeet ja siinä on tietysti se että mikä arvioidaan nyt sitten työpaikan hinnaksi

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

valitettavasti on arvioitu näin että se rata ei ole käytössä siellä on ainoastaan huoltoajoa

siitä syystä tämä ratakohta ei ole tällä hetkellä ajankohtainen mutta jos se tarvitaan myöhemmin ja siinä on sitä kulkua niin varmasti se voidaan sinne rakentaa kun rahaa löytyy

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

sitten mennään jälleen keskusteluun ja edelleen jatkuu käytäntö että kamera automatiikasta johtuen kaikki puheet käytetään täällä korokkeella

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

ministeri lindström olkaa hyvä

keskustelua ei syntynyt

suomella ei ole siis mitään erityiskohtelua ja meillä ei ole tietoa mahdollisista vastapakotteista

ja kun kysyitte onko ennakolta arvioitu niin aivan virkatyönä me teemme jatkuvasti erilaisia skenaarioita erilaisista vaihtoehdoista mitä ympäröivä yhteiskunta meille liikennepuolelle aiheuttaa ja myöskin tätä asiaa on ennakoitu

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

asia

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

keskustelu pöydällepanosta päättyi

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

keskustelua ei syntynyt

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

keskustelua ei syntynyt

asia

keskustelua ei syntynyt

asia

asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan

keskustelua edustaja ojala niemelä olkaa hyvä

keskustelua ei syntynyt

asia

otetaan muutama puheenvuoro tähän ensiksi eri edustaja lehti voissa edustaja eestilä palataan kuitenkin debattiinkin ihan lähiaikoina

asia

asia

keskustelua

myönnän vielä kolme puheenvuoroa

edustaja marin edustaja wallin harri ja edustaja jalonen

arvoisa herra puhemies